kysehän on tässäkin tapauksessa myös harmaasta taloudesta eli kaikki ei välttämättä tule julki ja minusta vaalirahoituksen pitää olla julkista kamaa

se kuvaa eduskuntavaalien osalta miten paljon siellä on rahaa liikkunut ja nyt selvitellään kuka on vaikuttanut mihinkin

jos semmoinen elin olisi joka pystyy tutkimaan suoraan pyytämään lisätietoa sieltä ja tarkistamaan nämä asiat niin eikö semmoinen pitäisi luoda tähän eikä tällä tavalla tehdä järjestelmää joka ainakin tuossa puheenjohtajan lausuman mukaan tässäkin systeemissä tulee aika kalliiksi

kun käy lukemassa palautteet jotka verkkosivujen kautta lukija ja joku ja jos voi lukea kun meillä on semmoinen eok niin siellä näkee mitä ihmeellisimpiä tarinoita jotka kans tuntuvat siltä jotta meidän on kehitettävä systeemi jotta se alkupää saataisiin jo toimimaan siten jotta kanteluiden määrä vähenisi

sehän kuvastaa sitä kun niitä kanteluita tulee paljon jotta itse siinä lähtötilanteessa jossa tehdään joku päätös siellähän pitää olla joko väärä päätös tai sitten huono selitys siitä jotta miksi on tämmöinen päätös tullut koska monestihan on myös siitä kyse jotta sille ihmiselle joka kokee tulleensa väärin kohdelluksi ei ole selitetty mikä se seikka on mistä tulee se päätös joka on ollut mahdollisesti kielteinen

arvoisa puhemies

käytän tämän puheenvuoroni osittain sen takia että meillä kuuntelee tätä keskustelua uusi oikeusasiamies jääskeläinen ja hän on tietysti ehkä tavallaan herkemmällä korvalla kuin yleensä täällä ollaan

tämä kaikki kumpuaa siitä että minulla on kokemuksia asiaryhmistä sosiaaliturva asiat ja terveydenhuolto luottamusmiehenä ja poliitikkona ja nehän ovat noin kolmasosa kaikista näistä asioista mitä oikeusasiamies käsittelee siis hyvin huomattava osuus

kun sitä taustaa vasten olen aikaisemmin oikeusasiamies paunion kanssa monta kertaa keskustellut niin suurella mielihyvällä otin vastaan tai luin sen että tähän valiokunnan mietintöön on nostettu esille hänen kriittinen sävynsä siitä että monet perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen ongelmat joihin esimerkiksi oikeusasiamiehet ovat kiinnittäneet huomiota kerta toisensa jälkeen kertomuksissaan ja ratkaisuissaan eivät näytä korjaantuvan

ei kai tämä niin nyt voi olla että vaan kansainvälisen jonkinlaisen tuomioistuimen tai keskustelun tai muun kautta meillä suomessa ryhdistäydyttäisiin asiassa jonka me jo ilman muuta tiedämme

pulliainen ja hän kohdisti sen virkamiesten toimintaan useissa varsinkin sosiaalipuolella tapahtuneissa ratkaisuissa ja päätöksissä

minä olen ihan reaalimaailmassa nähnyt toistuen varsinkin vaikeavammaisten kohdalla anomuksia jotka kunnallinen viranomainen vakituisessa työsuhteessa tai virkasuhteessa oleva on hylännyt

tiedän tapauksia eri puolilta suomea jossa sama virkamies samalle vaikeavammaiselle tekee saman negatiivisen päätöksen yhä uudestaan ja näinhän ei tietenkään jatkossa voi olla

se voi olla että se on vaan huomauttamisen paikka tai jonkun paikka mutta tämä taitaa olla yleisempää kuin me ehkä luulemmekaan ja minun maalaisjärkeni kun en ole juristi sanoo tässä asiassa kyllä sen että jonkinlaisia sanktioita tämän laatuisiin päätöksiin ilman muuta pitäisi tulla

ei välttämättä ensimmäisestä kerrasta jos lainsäädäntöä tulkitaan väärin koska sosiaalilainsäädäntö on meillä aika monimutkainen

ehkä joskus jopa ensimmäisellä kerralla voisi huomauttaa mutta toisen kerran ohi ei kyllä missään tapauksessa kukaan saisi päästä

minun työni tuloksella se tulos siellä tehtiin mutta se firma vielä vähensi kaiken lisäksi vähennyksenä nämä määrätyt mainokset kun maksoi niitä

minä kyllä odotan jotta jos tämmöistä keskustelua käydään niin jatkossa pitää duunareilta kysyä saako se on sitä lisäarvo että työ oli

kun tässä nyt on tarkoitus puolueiden porvarityönantaja antaa jollekin porvariehdokkaalle vai eikö saa sitä lisäarvoa jonka minä niillä omilla käsilläni tein

ministerin vastaus ei kyllä tyydytä alkuunkaan nimittäin eihän pidä paikkaansa se jotta työssäkäyntialue tässä on ongelma vaan kysymys on siitä jotta nythän työvoimatoimisto on tehnyt siinä väärän päätöksen

nyt vielä lisäksi kun olette lopettamassa työvoimatoimikuntia niin ihmettelen mitä tapahtuu sitten ensi vuoden puolella kun se viimeinenkin asiantuntijuus loppuu toimistoista

arvoisa puhemies

se on hyvä jotta tämä esitys on tullut tänne eduskuntaan

sen verran käyn läpi tässä historiaa jotta olen tehnyt tästä lukemattomia aloitteita tämän neljän kauden aikana

yksi hyvä esimerkki on rääkkylästä kun tästä voi olla kahdeksan vuotta suurin piirtein aikaa oli vaalikampanja menossa ja palopillit kävivät soimaan

se oli onneksi virhehälytys jotta siinä ei ollut tulipaloa kirkossa oli joku jäätynyt ja tämä sprinklaus hälytti ja vpk lähti liikenteeseen

sitä ennen tämä oli tiedossa

nimittäin nythän on tapahtumassa niin jotta suuryhtiöt siis nämä jotka tekevät sellua ja paperia ovat koko ajan tähyämässä ulos ja ilmoittavat että investoinnit tapahtuvat tuolla jossakin etelä amerikassa tai venäjällä tai muualla halpamaissa

nyt on kyse siitä jotta meillä tämä mekaaninen on jäänyt jalkoihin ja silloinhan se vaatisi uudentyyppisiä toimia kun nämä suuryhtiöt eivät ole valmiita siihen satsaamaan

sille puolen pitäisi olla kehittämässä panoksia ja semmoisia uusia juttuja jotta sieltä löytyisi yrittäjiä jotka uskaltaisivat tehdä mekaanista tuotantoa ja miksei siinä voisi olla mukana myös nämä isot jos ne haluavat jäädä suomeen ja tehdä täällä mekaanista tuotantoa

sen lisäksi siinähän kävi sillä tavalla jotta osa näistä pienistä töistä meni sillan alle pimeisiin töihin koska jos on lyhyt joku muutaman päivän remppa niin sitä ei tullut kirjoihin eikä kansiin koska se teki kaksi asiaa

arvoisa puhemies

se teki sen jotta ensinnäkin työttömyysturvamaksu keskeytyi ja sitten toisaalta se hyöty jäi paljon vähäisemmäksi pienissä töissä koska se aikaisempi suojaosuus teki sen jotta voi tehdä myös verokirjalle näkyviin työtä

aikanaan kun perusteltiin miksi maksut otettiin terveyskeskuksessa käyttöön niin sehän muistan sen hyvin oli syy että käydään turhaan lääkärissä

sen takia jos nämä lasketaan yhteen kyllä minä väitän jotta meillä olisi paljon enemmän näitä pieniä pätkiä näkyvissä verollisena työnä ja olisi odottanut jotta tässä saumassa kun tämä laki avattiin olisi ollut hyvä tehdä se korjaus

no tässä ainakaan nyt ei voi olla se perustelu että turhaan uusitaan reseptejä ja jos lääkäri on aikaisemmin todennut että ihminen tarvitsee lääkereseptin uusinnan niin eihän siitä silloin pidä lähteä maksua ottamaan

olisihan se muuten ollut hallituspuolueille tosi hieno temppu kun olisitte menneet vaalikentille ja repäisseet takin auki ja sanoneet että hei myö tehtiin tämmöinen juttu kuulkaa ollaan työttömien ystäviä

tässä on niin kuin ed

se arviolaskelma olisi varmasti voitu tehdä sillä tavalla jotta ei varmaan olisi maksanut yhtään mitään olisi voinut mennä jopa plussan puolelle

mutta onkohan se tutkija mikä tuolla radiossa eilen puhui tästä asiasta hän väitti nimittäin että tämä tulee nostamaan palvelujen hintaa mahdollisesti ihan täysin väärässä

arvoisa puhemies

kyllä tätä siis pitää katsoa isommasta näkökulmasta siinä mielessä jotta tässä on yksi meidän pisara tässä meressä ja kyllä niin kuin edelliset puhujat ovat todenneet pitäisi saada myös kaikki muutkin tähän leikkiin mukaan

koska hänen ajatusmallinsa lähti siitä jotta nyt joka tapauksessa käy sillä tavalla jotta tämä nostaa palveluiden hintaa ja jatkossa se seteli menee vähän niin kuin hukkaan tässä koko hommassa

mutta se ongelma tässä on että joka tapauksessahan tämä vaikuttaa siihen jotta tässä palvelu eriytyy sillä tavalla että kunnallinen palvelu jää nyt kaikkein köyhimpien saataville ja rikkaammat sitten hakeutuvat sinne yksityiselle

nimittäin kun tiedetään kuitenkin tämä fossiilisten polttoaineiden määrä mitä se tulee olemaan ja kun katsoo ihmetyksellä katsoo miten lentokenttiä laajennetaan tehdään uusia konetilauksia kymmenien vuosien päähän niin saa nähdä millainen ryysis mahtaa ollakaan tuolla viljelypelloilla kun käydään sitten viljelemään siellä viljelykasveja ja kehittelemään lentopolttoainetta

jo tänäkin päivänä tuolla alikehittyneissä maissa ihmiset näkevät nälkää sen takia että siellä suuryhtiöt ja isot valtiot ovat hankkimassa viljelymaata jotta sieltä saadaan polttoaineita

tämä on teidän politiikkaanne ja aiotte rupusakin tämän köyhemmän heittää sinne pohjalle ja rikkaat sitten nostetaan aallonharjalle ja parempaan

sen takia minusta tässä pitäisi kyllä nämä temput tehdä mitä nyt tehdään ja tietysti sitten isona liikennepoliittisena linjauksena tehdä se että missä voidaan kiskoliikennettä suosia ja vesiliikennettä suosia ja tämän tyyppisiä vähäpäästöisiä liikennemuotoja mitkä käyttävät vähän energiaa ja voivat käyttää tämmöisiä uusiutuvia energioita tehokkaasti niitä suositaan

missään tapauksessa tämä lentoliikenne ei tule olemaan hirveän pitkässä pelissä järkevää

arvoisa puhemies

meidän elinaikanamme ketkä tässä salissa nyt olemme varmaan vielä voimme lennellä ihan huoletta ja tupsutella ja pilata ilmaa mutta meidän lapsenlapsemme varmasti jo voivat joutua katselemaan vähän fiksumpia juttuja jos me emme tee jotain tässä puhumattakaan siitä mitä sitten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ja tämä on yksi osa sitä ilmastonmuutosta jos ei hillitä lentoliikennettä

karhuthan kuuluvat tähän koska sinällään ne ovat samanlaisia suojeltavia eläimiä tämänhetkisen käsityksen mukaan tiettyinä aikoina ja koko ajan

kyse on vain siitä jotta sinällään tämä laki on hyvä siinä mielessä en arvostele tätä mutta kun kuuntelin tätä karhukeskustelua niin silloin tulee esille ihmisten tämmöinen oikeudentaju ja se jotta jos niitä on liian paljon jossakin eikä saisi lupia niin sitten voi olla että ihmiset ottavat oikeuden omiin käsiinsä ja sitten joudutaan tätä lakia soveltamaan

arvoisa puhemies

hän ei sanallakaan tuossa äsken ottanut kantaa siihen mitä tuolla eduskunnan edestä pöntöstä puhuin niistä ihmisistä jotka sattuvat asumaan vähän syrjässä ja joilla ei näitä värkkejä ole

ministeri kuvasi suurta tulevaisuutta jossa eussa voidaan maksaa laskuja vaikka sisilialaisen pankin kautta sitten saa edullista palvelua ja se peräkylän tuupovaaran öllölän mummo sitten hoitaa varmaan tämmöisiä juttuja

sen takia minä odotan että nykyinen hallitus ja tulevat hallitukset katsovat ihan oikeasti ne alueet esimerkiksi pohjois karjalan jossa karhut kiipeilevät omenapuissa ja tulevat pihoille roskiksia kaivelemaan

silloin ne eivät enää ole kyllä sitä kantaa minkä pitäisi olla sillä tavalla suojeltua vaan ne jotka tulevat häirikkökarhuiksi pihoihin eivätkä hätistämällä lähde kyllä pitäisi hävittää pois sieltä

siirtymäajan pitäisi olla paljon muuta kuin joku muutama kuukausi sen pitäisi olla useampi vuosi tai vuosikymmen ja tehdä se sillä tavalla jotta tehtäisiin rajoitteet selkeästi siihen jotta pankin tiskillä ei voi periä kohtuuttomia maksuja niin kuin tällä hetkellä peritään

niillä ei ole mitään perustetta sen kustannuksen kanssa vaan ilmeisesti halutaan ajaa ihmiset pois sieltä kuluttamasta niitä hienoja plyysimattoja ja saranoita kun niistä ei ole paljon hyötyä niille pankeille koska muutenhan se hinnoittelu olisi toisenlainen

sen takia minusta eduskunnan ei pitäisi näitä ihmisiä unohtaa niin kuin ministeri tuossa puheessaan unohti ja kun on tässä kuunnellut monen teidän puheita niin kyllä semmoiset ihmiset ovat unohtuneet koko tässä jutussa

arvoisa puhemies

jos itse olisin karhu en lähtisi sinne muistaisin ne pahat savut ja huonot evästilanteet ja todennäköisesti odottelisin kun suomessa alkaa kaura kasvaa taas ja heinä todennäköisesti suomen tantereilla syötäisiin niitä

kun kevät tulee niin katsotaan mikä on tilanne ja sitten valmistaudutaan siihen että annetaan riittävästi kannan vähentämislupia ainakin itä suomessa

kun joskus aikanaan ministerin kanssa puhuimme tästä niin silloin hän totesi jotta rääkkylän ikään kuin pitäisi pysyä siinä keski karjalan yhteistoiminta alueessa

silloin vastustus oli sen verran kova täällä salissa ja ministerit vastustivat jopa hallituspuolueista suuri osa vastusti vielä täällä salissa

mutta se vaan sitten enemmistön voimin valiokunnassa saatiin vietyä läpi

miten tämä järjestelmä puretaan sitten pakottaako joku valtioneuvosto jatkossa rääkkylän palaamaan kalliimpaan systeemiin joka tällä hetkellä on liikelaitos hellissä

viekää ihmeessä läpi se valiokunnassa koska teillä valiokunnassa on voima ja tahto siihen hommaan

toivoisin että ministeri jotenkin ottaa tähän kantaa koska ilmeisesti torstaina tulee olemaan neuvottelu johon itse menen mukaan tuonne rääkkylään kyseisestä asiasta me yritämme vielä löytää jotain ratkaisua tähän kysymykseen

arvoisa puhemies

hoivapuolella tarvitaan ihmisiä jatkossa sillä vanhusmäärä ja hoivapalvelujen määrä lisääntyy jolloinka siellä pitäisi olla auttavia käsiä

me teemme sellaista lainsäädäntöä jossa kaupan puolelle lisätään liikenteen puolelle lisätään tulee väkisin työpaikkoja ja yöhoitoon pitää nyt lisätä